haluan puolustaa tätä teidänkin oikeuttanne omassa uskonnollisessa yhdyskunnassanne tehdä tämä valinta mutta toivon että te myös kunnioitatte minun oikeuttani valita minkälaiseen avioliittoon itse haluan päätyä ja kenen kanssa

jos sekoitatte ipccn taannoiseen keskusteluun siitä että isobritannialainen itä anglian yliopisto olisi näin toiminut niin itä anglian yliopiston ilmastoyksikön toimintaa selvitettiin muistaakseni kolmella riippumattomalla selvityksellä jotka kaikki vapauttivat yliopiston kaikista epäilyksistä eli mitään manipulointia ei ollut tapahtunut

edustaja mäkipää valitettavasti jo poistui mutta hän toisti väitteen että utahin osavaltiossa oikeus olisi päätynyt sallimaan moniavioisuuden ja vieläpä tasa arvoisen avioliittolain perusteella

arvoisa puhemies

näin ei ole käynyt

utahin oikeuden päätös ei salli moniliittoja

kuvitellaan että meillä lainsäädännössä olisi erillinen parisuhdeinstituutio pelkästään kristillisdemokraattisen puolueen jäsenille

arvoisa puhemies

tänään on puhuttu paljon liikenteestä ja energiasta niin kuin edustaja uotila tuossa edellä ja se on ihan perusteltua koska liikenne ja energia ovat hyvin tärkeitä sekä talouden että ympäristön kannalta ja kun tavoittelemme kestävää vihreää kasvua niin meidän liikennejärjestelmän ja energiatalouden rakentaminen uudelleen päästöttömäksi tarjoaa hienoja mahdollisuuksia

pitäisittekö tätä instituutiota syrjivänä siitä huolimatta että se antaisi teille kaikki samat oikeudet kuin tavallinen avioliitto mutta teidän suhdettanne kutsuttaisiin toisella nimellä

tulevaisuusselonteko ei ensinnäkään olisi strateginen asiakirja jos siihen kirjattaisiin yksittäisiä politiikkapäätöksiä verotasoista kotitalousvähennykseen tai syöttötariffien tarkkoihin ratkaisuihin

strategisella asiakirjalla pyritään ohjaamaan politiikan suuntaa ja asetetaan isoja tavoitteita ja sitten käytännön päivittäisessä politiikassa tehdään niitten mukaisia konkreettisia ratkaisuja

edustaja niikko muiden muassa esitti sellaisen väitteen että nykyinen laki on jo tasa arvoinen koska jokainenhan voi mennä vapaasti naimisiin toista sukupuolta edustavan ihmisen kanssa mutta edustaja niikko jos meillä olisikin sellainen laki että saisitte mennä naimisiin ainoastaan samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa tulisitteko tänne pönttöön sanomaan että meillähän on jo tasa arvoinen avioliittolaki koska kuka tahansa saa mennä naimisiin toisen ihmisen kanssa

tämä hallitus on jo tehnyt päätökset miljardin euron suuruisesta verotuksen painopisteen siirtämisestä työn verotuksesta energia ja ympäristöveroihin ja se on suurempi ekologinen verouudistus kuin minkä yksikään hallitus tässä maassa on aiemmin tehty

ei helsinkiin eikä tampereelle tarvitse ketään houkutella vaan näihin suuriin kaupunkeihin pyrkii huomattava osa suomalaisista sen takia että on työtä tarjolla tai on opiskelumahdollisuuksia tarjolla tai muista syistä

edustaja mattila pelkäsi byrokratiaa yrityksille ilmastolain takia ja mainitsi esimerkkinä laissa olevan suunnittelu ja seurantajärjestelmän

hän vierastaa port edustanut viitanen kumpula natriotarvionsa jälkeen puhujalistausta tehnyt

ja nyt tässä hallitusohjelmassa linjatuista liikenneinvestoinneista on se apu että kun ihmiset joka tapauksessa haluavat näille kasvaville kaupunkiseuduille muuttaa niin heille pystytään paremmin tarjoamaan kohtuuhintaista asumista ja että ihmisten ei tarvitse muuttaa niin kauas työpaikasta tai ihmisten ei tarvitse muuttaa kohtuuttoman kalliisiin asuntoihin kun saadaan tätä asuntotuotantoa vauhditettua

se ei edellytä yrityksiltä raportointia tai muutakaan byrokratiaa vaan valtio pyrkii tekemään ilmastopolitiikkaa tähänastista suunnitelmallisemmin ja seuraamaan sen toteutumista tähänastista paremmin

kansalaisaloitehan päinvastoin laajentaa kansalaisoikeuksia laajentaa samoja yhtäläisiä oikeuksia koskemaan useampia ihmisiä

mutta edustaja hakkarainen esitti väitteen että tasa arvoinen avioliittolaki määrää siitä minkälaista seksikasvatusta suomessa lapsille järjestetään

edustaja kalmari sinänsä nokkelasti sanoi että länsimetro ei hyödytä äänekosken biotehdasta niin kuin ei hyödytäkään

edustaja hakkaraisen kansanedustajana olettaisi ymmärtävän miten lainsäädäntö suomessa toimii

tästä voisi puhua pitkäänkin mutta tyydyn vain toteamaan että mikä tahansa esitys kuinka hyvä se onkin mennäkseen läpi edellyttää hyvin laajaa yhteisymmärrystä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

jokaisella liikennehankkeella on se oma vaikutuksensa ja nämä kaupunkiseutujen merkittävät henkilöliikennehankkeet auttavat muun muassa siinä että työntekijät pystyvät paremmin liikkumaan työpaikkojen perässä

sillä ei päätetä millään muotoa siitä mikä on suomessa kouluissa seksikasvatuksen sisältö

avioliittolailla kertaan vielä päätetään vain siitä ketkä voivat mennä naimisiin keskenään ja millä ehdoilla

raideliikenneinvestoinnit ovat hyvin hyödyllisiä etelän suurilla kaupunkiseuduilla niin kuin itsekin olen tässä edellä perustellut mutta ovat ne raideliikenneinvestoinnit hyödyllisiä ja järkeviä myös muualla suomessa

allekirjoitankin ne puheenvuorot joita tässä keskustelussa on käytetty ja jotka ovat peräänkuuluttaneet fiksuja investointeja raideliikenteeseen myös pohjois suomessa ja itä suomessa ja näitten etelän suurten kaupunkien ulkopuolella

kyllä lisäydinvoima voi olla osa vähäpäästöisen suomen polkuja mutta yhtä lailla on totta se että suomessa on mahdollista vähentää päästöjä kestävälle tasolle myös ilman lisäydinvoimaa niin kuin valtaosa läntisistä teollisuusmaista on tekemässä

nyt on kyse puitelaista joka ohjaa ilmastopolitiikan tekemistä tässä maassa

arvoisa puhemies

pidin hieman ristiriitaisena tässä puheenvuorossa sitä että toisaalta kannettiin kovasti huolta sähkön tuonnista ja sitten heti suunnilleen vierekkäisessä virkkeessä vastustettiin kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämistä

ei tämän lain sisältämä asia

eli hyviä hyödyllisiä keskusteluja mutta tällä lailla vaikutetaan ilmastopolitiikan tekemisen puitteisiin ja sellaisena työkaluna se on tarpeellinen ja hyödyllinen

palaan vielä edustaja lindströmin erityisesti esille nostamaan metsäteollisuus ryn rahoittamaan selvitykseen jossa arvioitiin eun ilmastotavoitteiden kustannuksia

edustaja hirvisaari ja monet muut ovat viitanneet maahanmuuttoon ja se onkin hyvin vahvasti sekä tulevaisuusselonteossa että tässä kansainvälisen tutkijaryhmän raportissa esillä

siinähän se perusongelma on se että kuvitellaan että suomi pysähtyy tänään ja että teollisuus ei muutu eikä uudistu enää karvan vertaa seuraavaan puoleentoista vuosikymmeneen

mutta haluaisin korjata myös edustaja heikkilän puheenvuorosta sen aivan ilmeisen asiavirheen että suomi olisi kansallisesti asettanut itselleen euta tiukemman uusiutuvan energian tavoitteen

me emme tiedä tarkalleen vaikkapa sitä miten sähköautoteknologia kehittyy onko meidän järkevä tavoitella sitä että kaikki tieliikenne siirtyy sähköiseksi vai pitääkö ennemmin nojata kestäviin biopolttoaineisiin tai vetyyn

edustaja hirvisaari puhui haittamaahanmuutosta ja se tuntuu kyllä äkkiseltään aika tylyltä termiltä silloin kun tarkoitetaan hädänalaisia ihmisiä jotka pakenevat erittäin kurjista oloista yrittäen hakea parempaa elämää

arvoisa puhemies

mutta jokainen teistä kollegoista jotka kierrätte tutustumassa suomalaisiin tehtaisiin eri puolilla maata tietää että kun juttelee tehtaanjohtajan kanssa jokainen tehtaanjohtaja kertoo teille että he tekevät parhaansa jotta siinä tehtaassa energiankäyttöä tehostettaisiin nykyisestä ja jotta siinä tehtaassa voitaisiin korvata fossiilisia tuontipolttoaineita kotimaisella uusiutuvalla energialla

mutta jos katsotaan vahvempia teollisia talouksia ajatellaan vaikka maita kuten saksa tai kanada tai ruotsikin niin aika monille näistä vahvimmista teollisista talouksista on yhteistä se että niissä maahanmuutto sekä työperäinen ammattimainen maahanmuutto että myös humanitäärinen maahanmuutto on ollut melkoisen vahvaa

jokainen eun jäsenmaa joutuu lisäämään uusiutuvan energian osuutta monet huomattavasti suomea enemmän

todetaan muun muassa että ekologista verouudistusta tulee jatkaa syöttötariffit tulee toteuttaa riittävän laajoina jotta saadaan uusiutuvan energian tavoitteet saavutettua

eli jos kannatte huolta nimenomaan siitä että erilaisissa julkisissa tehtävissä ei tällaisia kasvot peittäviä vaatteita sovi käyttää niin sitten varmaankin lakialoite olisi kannattanut kirjoittaa vähän toisella tavalla

tämähän on se meidän suomalaisen teollisuuden vahvuus että meidän monessa suhteessa jo ennestäänkin tehokas ja vähäpäästöinen teollisuus hartiavoimin tekee töitä jotta se olisi vieläkin energiatehokkaampi ja vähäpäästöisempi tulevaisuudessa

eli aika vaikea vetää sellaista johtopäätöstä että tämä edustaja hirvisaaren haittamaahanmuutoksi kutsuma ilmiö olisi kovinkaan paljon näitä muita teollisia talouksia turmellut

olen tismalleen samaa mieltä

siis sehän on ehdottoman väärin ja se on suomen nykyisenkin lainsäädännön vastaista jos ihmisiä painostetaan tai pakotetaan käyttämään joko kaapuja tai mitä tahansa muita vaatekappaleita mutta tällainen naisen kontrollointi ja vapauksien rajoittaminenhan on ongelmallista ihan kaavusta riippumatta

tämä pitää paikkansa ja juuri sen takia kannattaakin satsata maahanmuuttajien kotouttamiseen ja toivon että edustaja elomaa ja muut perussuomalaisen eduskuntaryhmän edustajat tulevat yhdessä vihreiden kanssa esittämään lisäsatsauksia maahanmuuttajien kotouttamiseen

ja puhemies siihen päälle vielä kaikki ne merkittävät taloudelliset hyödyt joita suomalainen puhtaan teknologian teollisuus saa kun koko eurooppa vähentää päästöjä määrätietoisesti

oli päällä kaapu tahi ei niin se että yritetään kontrolloida naista on aina ongelmallista ja siihen pitää puuttua enkä koe että nimenomaan tällainen kaapukielto olisi erityisen toimiva keino

edustaja vähämäki taas käytti automaattiautoja esimerkkinä siitä että meidän hallintomme ei aina kykene kauhean hyvin varautumaan uusiin innovaatioihin ja meidän hallintomme asettaa esteitä näitten uusien innovaatioiden käyttöönotolle

jos nyt jotain yhteistä tästä keskustelusta haluaa etsiä niin tulkitsen niin että perussuomalaista eduskuntaryhmää ja vihreitä yhdistää huoli siitä että kaikki maahanmuuttajat eivät kotoudu hyvin

mutta ne vaikuttavat keinot kotoutumiseen ovat kyllä ihan toisaalla toisella ilmansuunnalla kuin sillä että aletaan kieltää yksittäisiä vaatekappaleita

eli sen sijaan että odotellaan että jokin ongelma tunnistetaan ja sitten aletaan pitkällisen ja raskaan lainsäädäntöprosessin kautta siihen ongelmaan vastaamaan hallinnon tehtävän pitäisi olla koko ajan tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa miten voidaan niitä esteitä jo valmiiksi poistaa ennen kuin ne aiheuttavat isoja ongelmia

olen siitä ihan samaa mieltä ja varmaan kannattaisi miettiä tarvittaisiinko tähän jokin sellainen kansallinen ohjelma jossa enemmän tai vähemmän järjestelmällisesti käydään nykysääntelyä läpi ja mietitään mitä ilman me pärjäämme ja mikä on edelleen tarpeen

arvoisa puhemies

erityisesti sosialidemokraatit kiinnittivät keskustelussa huomiota maan sisäiseen taakanjakoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ilmastopolitiikassa

huovinen oli nimenomaisesti pahoillaan siitä että hallituksen tulevaisuusselonteossa tästä teemasta ei ollut riittävän vahvoja linjauksia

arvoisa puhemies

eli itse asiassa katson että hallitus päinvastoin on aika selväsanai sesti ottanut nimenomaan tähän ilmastopolitiikan reiluuteen kantaa tulevaisuuselonteossa ja pääministeri vielä tämän saman perusviestin tässä keskustelussa vahvisti joten näkisin että itse asiassa tästä tärkeästä kysymyksestä vallitsee hyvinkin laaja yhteisymmärrys hallituspuolueiden ja sosialidemokraattien välillä

arvoisa puhemies

itse olen ajatellut kun täällä eduskunnassa jonkin aikaa olen ollut että kun jotkin ryhmät tekevät lakialoitteita niin toisten ryhmien edustajilla on oikeus ihan perustuslaissa turvattu oikeus esittää oma näkemyksensä siitä lakialoitteesta

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä otetaan aika vankasti kantaa länsimetron jatkamiseen ja valiokunnan puheenjohtaja edustaja sasi on julkisuudessa todennut että länsimetro menee tampereen ja turun raitiotiehankkeiden edelle

jos te ette halua kuulla tai haluatte estää meitä esittämästä oman näkemyksemme teidän lakialoitteestanne niin sitten se kannattaa varmaan sanoa ääneen mutta kyllä se kuuluu käsittääkseni normaaliin poliittiseen keskusteluun että täällä esitetään näkemyksiä puolin ja toisin

no hallitus kuitenkin liikennepoliittisessa selonteossa linjasi ja eduskunta sen kuittasi että valtio rahoittaa kohtuullisella osuudella myös näitä muitten kaupunkien raitiotiehankkeita

kallis muitten mukana toivoivat tiukempia tavoitteita toivoivat että pääsisimme suurempiinkin päästövähennyksiin kuin mitä nyt käsitellään

edustaja niikko myös totesi että kansalaisaloitteen allekirjoittajien määrä ei kerro koko kansan tuesta eikä kerrokaan

toivoisin että ministeri voisi nyt tässä yhteydessä vahvistaa että valtio on edelleen sitoutunut vauhdittamaan näitä hankkeita ja tulemaan omalla osuudellaan vastaan ja samalla tavalla kuin länsimetro voi edetä jos espoo kaupunkina rahoittaa oman osuutensa niin myös nämä muut muiden kaupunkien raitiohankkeet voivat edetä jos siellä kaupungit rahoittavat oman osuutensa

muistakaa kuitenkin tuo perustelu kun käsittelemme myöhemmin muita kansalaisaloitteita tässä salissa vaikka kansalaisaloitetta jossa esitetään ruotsin kielen aseman muuttamista koulutuksessa

arvoisa puhemies

edustaja halla aho kiinnostavalla tavalla tulkitsi että vihreät puolustavat yhteisöjen oikeuksia sortaa yksilöitä kun itse olen toistamiseen sanonut täällä että kenelläkään ei ole oikeutta tässä maassa pakottaa ihmistä pukeutumaan minkään sortin asuun

edustaja vähämäki palasi tähän aiheeseen joka varmasti monia muitakin suomalaisia tänään on puhuttanut eli siihen onko tämä himasen tutkijaryhmän selvitys todella tutkimus

ja jälleen jos mielestänne kyselyt eivät kerro kansalaisten näkemyksistä mitään olennaista muistakaa myös tuo näkemys silloin kun tässä salissa käsitellään muita aiheita koska te ette johdonmukaisesti voi silloin vedota myöskään mihinkään mielipidekyselyihin

päästöjä voi sen lisäksi vähentää sillä että vähäpäästöisistä ja päästöttömistä ratkaisuista tehdään niin houkuttelevia ja edullisia että ne yleistyvät riippumatta siitä minkälaiset päästövelvoitteet maita koskevat

kiinnostavaa on se että heti tällä kuvailulehdellä kirjoitetaan että tutkijaryhmän työ on itsenäinen akateeminen tutkimus

miten sen nyt sitten voi tulkita niin että vihreät puolustavat yhteisöjen oikeutta sortaa yksilöitä kun olen yrittänyt tehdä kohtuullisen selväksi että mitään tällaista oikeutta ei vapaassa maassa voi olla ketään ei voi pakottaa pukeutumaan johonkin tiettyyn tyyliin

itse arvioin tätä teosta vähän toisella tavalla

edustaja niikko vähän aikaa sitten ja muutama kollega aiemmin totesi että maailmassa on kuitenkin pari sataa valtiota ja mitäpä nyt jos vaikka tusinan verran on valtioita joissa tasa arvoinen avioliittolaki on säädetty

ensin tietysti kööpenhaminassa pitää yrittää saada niin tiukat vahvat päästötavoitteet kuin on mahdollista niin tiukat kuin mahdollista mutta sen rinnalla ja ohella riippumatta siitä mikä tulos kööpenhaminassa saadaan aikaan kansallisesti ja kansainvälisesti pitää tehdä kaikki voitava jotta vähäpäästöiset ratkaisut saadaan niin kustannustehokkaiksi ja houkutteleviksi että ne yleistyvät kovaa vauhtia esimerkiksi jos tuulivoima ja aurinkoenergiateknologiat onnistutaan kaupallistamaan nopeasti

edustaja lohela palasi tähän kysymykseen mitä se suomalainen tapakulttuuri sitten oikeastaan on ja lähestyy sitä siitä näkökulmasta että sen pitää olla jotenkin laajasti suomalaisten keskuudessa jaettu näkemys

edustaja hirvisaari totesi suunnilleen niin vapaasti lainaten että suomen kaltainen pieni maa ei nyt varmaan voi vastaanottaa kaikkia maailman hädänalaisia ja näinhän se tietysti on

katsommeko kuuluvamme samaan ryhmään muiden pohjoismaiden kanssa arvomaailmalta näkemyksiltä noin pääsääntöisesti vai luemmeko itsemme vaikka itä euroopan tai venäjän kanssa samaan arvoryhmään

voidaan ajatella että me voimme vastaanottaa väkilukuumme suhteutettuna suunnilleen saman verran turvapaikanhakijoita ja pakolaisia kuin muutkin euroopan maat

mutta arvoisa puhemies haluan vielä palata kysymykseen joka tässä keskustelussa aika monta tuntia sitten esitettiin edustaja soinille kysymykseen johon hän ei vastannut

edustaja hirvisaari myös nosti esiin tärkeän kysymyksen siitä miten voimme parantaa ihmisten oloja lähtömaissa niin että yhä harvemman olisi pakko lähteä etsimään sitä parempaa elantoa tai tulevaisuutta oman maan rajojen ulkopuolelta

edustaja soinilta edustaja männistö kysyi miten perussuomalaisten eduskuntaryhmä aikoo suhtautua kansanedustajiensa äänestyskäyttäytymiseen

jos tässä tehtävässä onnistutaan ja kestävistä energiantuotantomuodoista tehdään halvempia kuin saastuttavista ja vaarallisista energiamuodoista silloin voidaan saada aikaan energiavallankumous voidaan leikata energiatalouden päästöjä radikaalisti ja sillä tukea tätä välttämätöntä prosessia jossa asetetaan vahvoja sitovia päästötavoitteita

edustaja soini kertoi puolueensa kannan mutta ei edustaja männistö sitä kysynyt

me voimme edistää kansainvälisiä sopimuksia joilla muun muassa vähennetään työntekijöiden hyväksikäyttöä ja huolehditaan siitä että kaikilla maailman ihmisillä on oikeus säälliseen elämään

edustaja männistö kysyi edustaja soinilta aikooko perussuomalaisten eduskuntaryhmä pakottaa jäsenensä äänestämään kunkin edustajan omaatuntoa vastaan

tämä on yksi syy minkä takia itse olen toiveikas sen suhteen että ilmastonmuutoksen torjumisessa voidaan onnistua vaikka kööpenhaminasta ei saataisi täydellistä lopputulosta

mutta kun kyselyjen mukaan selvä enemmistö perussuomalaisten kannattajista kannattaa tasa arvoista avioliittolakia mikä painoarvo tällä perussuomalaisten kannattajien näkemyksellä on perussuomalaisen eduskuntaryhmän äänestyskäyttäytymisessä